elikkä tämä on ihmisyyskysymys

minulle tuli vain juuri tosiaan tässä mieleen kun kuuntelin näitä muiden kollegoiden puheita että tämmöinen laki jos ja kun se toivottavasti tulee myös auttaa sitä että tämä kun on kunnon rangaistukset myös tekee sen että tämän uhrin häpeä ja syyllisyys mahdollisesti pienenevät sen takia että hän ihan oikeasti on uhri eikä hän joudu kantamaan sen

voi myös neuvosto vertaa sitä häpeää siitä

täytyy ihan rehellisesti sanoa että en ymmärrä tästä ihan kaikkea mutta kannatan ed

suomi köyhtyy ja leikkauspisteitä lisätään koko ajan ja ne kyllä kummallisesti kohdennetaan aina näihin kaikista köyhimpiin ja vähäosaisimpiin

helsingin sanomissa joku päivä sitten perheenäiti kirjoitti että perhe elää toimeentulotuella ja nyt heidän nuori poikansa oli päässyt kesätöihin

mutta kun hän toi sen pienen palkkansa kotiin niin sehän vähennetään toimeentulotuesta elikkä ei kovinkaan kannustavaa ei pojalle eikä tälle perheelle eikä tällä tavalla kyllä nyt suomea varmasti mitenkään tästä köyhyydestä nosteta

sen jälkeen niin kuin esimerkiksi järvenpäässä on aivan hirvittävä tilanne

ottakaa tai jättäkää tulijoita on ja tulijoitahan on esimerkiksi näitä kielitaidottomia halpoja tänne tuotettuja hoitajia

me olemme kyllä nyt vetämässä koko tätä meidän ihmisen arvoa ja arvostusta tässä suomenmaassa pelottavaan tilaan

utter pekka männistön ihmetteli sitä minä en yhtään ihmettelisi että yk rupeaisi jo haastamaan meitä oikeuteen tästä miten meillä todella kohdellaan lapsiperheitä miten me kohtelemme vanhuksia miten meillä viedään vammaisilta pois se vähäkin

viime päivinä ministerit ainakin pääministeri ja valtiovarainministeri ovat pitäneet kauniita puheita siitä kuinka me hoidamme hyvin vähäosaisemme

suuri osa vammaisista elää köyhyydessä

tähän ed

suurin syy vammaisten henkilöiden huonoon taloudelliseen tilanteeseen ja köyhyyteen on työmahdollisuuksien puute joka pakottaa heidät elämään minimituloilla koko aikuiselämän

räsäsen lakialoitteeseen liittyen itselleni tulee heti näitä keissejä mieleen tässä kun ihmiset ovat ottaneet yhteyttä

on todella käsittämätöntä että on olemassa esimerkiksi syöpälääke josta on hyvät tulokset ja syöpään sairastunut joka voisi tästä hyötyä ei sitä saa ellei hän sitten myy asuntoaan ja omaisuuttaan niin kuin jotkut ovat tehneet

mitä hallitus aikoo tehdä että maamme vammaiset pääsevät työelämään ja näin taloudellisesti turvattuun elämään

pulliaisellekin niin tämä on vähän vaikeata taas tämä lääketiede tai nämä asiat mutta ei näin saa suomenmaassa olla todellakaan että kyllä tähän laillisesti täytyy saada jotakin tolkkua

arvoisa puhemies

suomi ikääntyy nopeasti

kansalaisten suuri enemmistö on vakavasti huolissaan julkisen terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ongelmista syystä että vanhasen hallitus ei pidä lupauksiaan näiden ongelmien korjaamiseksi

hoitajapula on edelleen huutava

tähän on vastattava

kansalaisten täytyy voida luottaa perusterveydenhuollon toimivuuteen ja saatavuuteen

nyt kunnat säästävät sulkemalla sairaaloiden pitkäaikaisosastoja

potilaat jotka ovat dementoituneita ja monisairaita vanhuksia sullotaan dementiakoteihin ylipaikoille ja koteihinsa joissa he eivät yksin pärjää vaan seilaavat ambulanssilla jopa useita kertoja viikossa sairaalan ja kodin väliä

samalla tavalla yhteiskunta säästää nyt pitämällä vanhuksia kotona vaikka he olisivat siinä kunnossa että heidät täytyy lukita sinne ja ottaa sulakkeet pois seinästä jotteivät he pääse ulos ja eksy tai polta itseään

arvoisa puhemies

kotihoidossa ei ole tarpeeksi henkilökuntaa mikä tarkoittaa sitä että meillä on tuhansia vanhuksia suorastaan heitteillä omissa kodeissaan

ei riitä että huonokuntoisen vanhuksen wc istuinta korotetaan ja kylpyhuoneeseen laitetaan kahvoja

ei riitä että sama toistuu illalla

alavireyden vaivojen ja heitteillejätön tunnelmissa olen katsellut itsemurhan rajoilla elämääni

se alennustila että ei ole auttamisen arvoinen on liikaa ihmiselle

jos tämä ei jaksa lähteä mukaan ei omaishoitaja saa yksin käyttää tätä matkaa

bussit eivät kulje omaa autoa ei ehkä ole tai saattaa olla niin että omaishoitaja on niin iäkäs että häneltä on jo otettu ajokortti pois

näin kirjoittaa espoolaisessa sairaalassa työskentelevä hoitaja

arvoisa puhemies

kristillisdemokraatit vaativat että omaishoitajan asemaa tulee korjata tekemällä oikeus omaishoidon tukeen lakiin perustuvaksi ja kelan kautta maksettavaksi etuudeksi ja antamalla heille oikeus maksuttomaan viikoittaiseen vapaapäivään sekä riittäviin tukipalveluihin

tässä on kyse arvo ja tahtoasioista

kaveria ei jätetä

mutta kun eilen aivan kuten joka vuosi maamme sotaveteraanit tulivat pyytämään ei kerjäämään kuten eräs heistä tähdensi kuntoutukseensa tarvitsemaa rahaa ministeri kataista ei siellä näkynyt ei näkynyt kyllä ketään muutakaan ministeriä

kyllä hävettää

ministeri katainen kyllä tässä kaverit on jo jätetty

häneltä meni puhekyky ja liikuntakyky

tämä ei ole hoitajien vika heitä vaan ei ole tarpeeksi

näin ei vanhuksia pitäisi hoitaa mutta kun osastolla on vain erittäin raskaita hoidettavia ovat hoitajat lujilla ja turhautuneita eivätkä jaksa tällaista pitkään vaikka haluaisivatkin

kun tänä päivänä laitoksia ja pitkäaikaisosastoja suljetaan niin yhä huonokuntoisempia vanhuksia asuu kotonaan monet aivan yksin ja siinä kunnossa että kun kotihoitaja pikaisesti käy aamulla pukemassa ja antamassa lääkkeet ja keittämässä puuron niin hän ottaa sulakkeet pois seinästä ja lukitsee ulko oven jäljessään takalukkoon ettei vanhus polta itseään ja kotiaan eikä karkaa ulos ja eksy

ei vanhus vanhene sääntöjen mukaan eikä edes kuole vaikka nyt halutaan että vanhuksen sairaalassaoloaika ennen kuolemaa olisi mahdollisimman lyhyt

arvoisa rouva puhemies

ei mikään estä ministereitä aktiivisesti hoitamasta ja kunnioittamasta näitä meidän sotaveteraanejamme

mutta sanon myös näistä sotaveteraaneista että te puhutte kunnanjohtajan kanssa ja te puhutte näiden päättäjien kanssa

sitä minä pyydän anteeksi jos minä en nyt ihan hirveän tarkka ole mutta kyllä se mitä minä itse näen ja koen tuolla ruohonjuuritasolla on surullista

varsinainen puheenvuoro edusti

arvoisa puhemies

nimittäin kyllä kuitenkin haluaisin sanoa tähän köyhyy

ensinnäkin turvapaikanhakijanhan eussa pitäisi perinteisesti olla tämmöinen joka on hengenvaarassa ja joka hakee poliittista turvapaikkaa tms

mutta tänä päivänä kun meillä on köyhiä jo neljännessä sukupolvessa meillä on tämmöinen köyhyyden rotu ja se on vaarallista jos sie yksi asia on

toivoisin että nämä meidän turvapaikanhakijat eivät joutuisi tähän samaan kastiin sillä lailla eli kyllä minustakin meidän pitää hoitaa nämä meidän omat köyhät ensin

siellä on köyhiä nuoria jotka ovat kuin zombeja joilla ei ole yhtikäs mitään muuta kuin että rajan takaa saa halpaa viinaa ja nappuloita naamaansa

siellä ei ole toivoa mutta siellä on päättynyt

arvoisa puhemies

on käsittämätöntä että tässä työttömyystilanteessa hallitus antaa esityksen joka heikentää kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia työllistää työttömiä

kuten allekirjoittamassani vastalauseessa todetaan nyt valittujen ratkaisujen sijaan olisi pitänyt luoda palkkatukijärjestelmä jossa myönnettävä tuki seuraa työttömän mukana ja jokainen työnantaja joka muuten täyttää tuen myöntämisen ehdot olisi siihen automaattisesti oikeutettu

temmin tuoreessa julkaisussa todetaan että kolmannen sektorin toimesta palkkatuella työllistetty ei aina hyödy tukijaksostaan

totta on että moniongelmaiset eivät palkkatuen avulla päädy pysyviin työpaikkoihin mutta jos mitataan elämän mielekkyyttä ihmisyyttä niin tuettu työpaikka on osa elämänhallinnan ja toimintakyvyn säilymistä

mahdollisuus säilyttää elämässä rytmi tavata toisia ihmisiä ja kokea itsensä tarpeelliseksi ovat äärettömän tärkeitä sosiaalisia arvoja jotka unohtuvat tilastoista

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevalla lainmuutoksella kolmannen sektorin mahdollisuudet työllistää vaarantuvat vaikka muille kuin elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille palkkatuet myönnetään entisin ehdoin

monet yhdistysten ja säätiöiden toimijat ovat kokeneet ikäviä yllätyksiä verottajan tulkittua uudelleen niiden toimintaa siten että aiemmin yleishyödyllisenä verovapaa toiminta onkin elinkeinotoimintana veronalaista

verottajan päätös ei sido te toimistoa mutta verottajan tuloveropäätöksiä käytetään apuna arvioitaessa tuen hakijan toiminnan luonnetta

paikallisille te toimistoille annettava harkintavalta toiminnan arvioinnissa aiheuttaa epätasa arvoista kohtelua maan eri alueilla

asiantuntijakuulemisessa tuli selkeästi ilmi huoli ja epäily siitä onko te toimistoilla arviointien tekoon tarpeeksi osaamista ja tarpeeksi resursseja

mannerheimin lastensuojeluliitto oli valiokunnalle antamassaan lausunnossa huolissaan siitä että raskas hakumenettely vähentää merkittävästi pienten yhdistysten työllistämismahdollisuuksia

arvoisa puhemies

kyydistä lentävät ne työllistettävät jotka eivät työkunnoltaan ja kyvyltään ole hyödyllisiä voittoa tavoitteleville yrityksille

kolmannelle sektorille on tyypillistä ettei se edes elinkeinotoiminnan alueella toimiessaan tavoittele sellaista tehokkuutta ja tuottavuutta jotka ovat yrittämisen peruskiviä

kuitenkin suomessa tuen myöntäminen lähtee kaikkien työttömien kohdalla siitä että palkkatuella arvioidaan voitavan edistää avoimille työmarkkinoille sitoutumista

missä ovat ne hallituksen tukitoimet joita tarjotaan näille ihmisille

kuntaliitto on kritisoinut lakiuudistusta lyhytnäköiseksi ja byrokraattiseksi ja todennut että toteutuessaan se mutkistaa yhdistysten työllistämismahdollisuuksia

tästä seuraa kunnille lisätaakkaa työllisyyden hoidossa

eyn perustamissopimuksessa ei ole määritelty yritys käsitettä

yhteisön tuomioistuimen tulkinnan mukaan yrityksiä ovat kaikki ne jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja markkinoilla siis riippumatta siitä tavoitellaanko taloudellista voittoa

kaikki hyväksymme varmasti ajatuksen siitä että samoin toimivaa yritystä ja yhdistystä on kohdeltava samoin mutta kuka haluaa että tämän periaatteen nojalla viedään vähävaraisilta vanhuksilta se ainoa tuiki tärkeä kotipalvelu johon hänellä on varaa palvelu jota hän ei missään tapauksessa voisi yritykseltä markkinahintaan ostaa

monille työttömille on paikallinen työttömien ruokala ehkä ainoa sosiaalinen kontakti ainoa mahdollisuus lämpöiseen ateriaan vaihtoehtona kaljakuppila tai masentuneena kotona makaaminen

kolmannen sektorin tarjoamilla palveluilla ja työtilaisuuksilla on erittäin merkittävä rooli kokonaisuudessaan myös organisaatioiden palvelutuotannon näkökulmasta

palveluiden poisjääminen jättäisi merkittävän ja suuria ongelmia tuottavan resurssiaukon esimerkiksi vanhusten huoltoon ja sosiaalitoimeen

ohjelmassa todetaan myös että järjestöjen mahdollisuuksia tarjota hyvinvointia tukevaa ja syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa parannetaan

toistaiseksi on vaikuttanut siltä että tämä kehittäminen merkitsee kolmannen sektorin toimintaedellytyksien kaventamista ja sen myötä heikommassa asemassa olevan ihmisen unohtamista

kaveri jätetään taas mutta tähän ei pidä suostua ei vaikka ministeri sinnemäki on ylimielisesti jättänyt tulematta vastaamaan näihin vakaviin kysymyksiin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kyllä niin kauan kuin tässä suomenmaassa vanhus joutuu miettimään voiko hän ostaa ruokaa tai lääkkeitä eivät nämä asiat ole kuitenkaan niin hyvin

sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä asiakkaan maksukyvyn mukaan

pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta

muutoin maksu määrätään sen jälkeen kun henkilö on ollut laitoksessa yli kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin että häntä edelleen on hoidettava laitoksessa

koska asumismenoja ei lakisääteisesti vähennetä voi erityisesti yksinäinen henkilö joutua tilanteeseen jossa hän joutuu hoitomaksujen vuoksi luopumaan asunnostaan laitoshoidon venyessä pitkäkestoiseksi

asunnosta siis oikeasti omasta kodista luopuminen voi puolestaan vaikuttaa henkilön motivaatioon kuntoutua enää koskaan kotona asujaksi

asumismenojen ottaminen huomioon ensimmäisen puolen vuoden ajalta laitoshoidon maksua määrättäessä toisaalta antaisi mahdollisuuden säilyttää asunto laitoksesta pääsyä varten ja toisaalta antaisi aikaa järjestää asunnosta luopumiseen liittyviä asioita ilman hoidettavan taloustilanteen vaarantumista